taustalla oli jo jonkin aikaa jatkunut epätoivottu kehitys jossa ennen kaikkea kivihiilen maailmanmarkkinahinnan nopean laskun seurauksena kivihiilen käyttö suomessa lisääntyi ei toivottavalla tavalla

niin ilmastopolitiikan huoltovarmuuden kauppataseen kuin vaikkapa suomalaisen työllisyyden näkökulmasta kehityksen suuntaa oli muutettava

kaikki energiaan liittyvä on vaikeata ja monimutkaista kuten täällä viime viikon pääministerin ilmoituksen yhteydessä totesin

tapaninpäivänä vajaa kaksi vuotta sitten tapani myrskyn jäljiltä sähköt olivat poikki jopa useita päiviä useissa eri paikoissa eri puolilla suomea mistä aiheutui erittäin suuria kustannuksia suomen kansalaisille

suomen kilpailukyvyn vahvistaminen ja siitä huolen pitäminen varsinkin sähkön saantiin liittyvän toimitusvarmuuden ylläpitäminen ja kolmanneksi ilmastonmuutoksen vastainen taistelu

tästä lähti liikkeelle keskustelu siitä että sähkön toimitusvarmuutta pitää kansakunnassa lisätä

talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjaus kotimaisten polttoaineiden kilpailukyvyn parantamisesta tehtiin jo alusta alkaen selkeästi muutamin reunaehdoin

jokainen näistä yksinään on jo erittäin hankala ja vaikea asia puhumattakaan että niitä kaikkia kolmea pitäisi pyrkiä edistämään samanaikaisesti

on selvää että suomi on tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana menettänyt valtavan määrän työpaikkoja ennen kaikkea teollisuudessa

niin kuin tiedämme suomessa ei oikein haluta enää rakentaa uutta vesivoimaa koska sitä vastustetaan turvetta vastustetaan tuulivoimaa periaatteessa kannatetaan mutta käytännössä sen rakentaminen on tehty kovin vaikeaksi ydinvoimaa vastustetaan hiiltä vastustetaan kutakuinkin kaikkea vastustetaan

haluan korostaa

eli tavoitteena on nimenomaan parantaa kuluttajien asemaa ja toimitusvarmuutta

siihen on useita eri syitä jotka liittyvät toisaalta globaaliin talouskriisiin suomi on viennistä riippuvaisena maana aina riippuvainen siitä miten markkinoilla menee ja toisaalta on kysymys kotimaisesta rakennemurroksesta josta keskeisimpänä ja konkreettisimpana esimerkkinä ovat varmaan nokian murheet

arvoisa puhemies

tämän lisäksi olemme menettäneet kustannuskilpailukykyämme ja vieläpä ikääntyminenkin painaa päälle

arvoisa puhemies

jaan täysin kysyjän huolen tilanteesta

mitä enemmän vapaarahoitteinen asuntotuotanto hidastuu sitä tärkeämpää on että vuokra asuntotuotannon puolella oikeasti päästään eteenpäin

mitä taas tulee telakkaratkaisuun vuoden takaa niin kysymys olisi ollut ilmiselvästi laittomasta yritystuesta joka kaiken lisäksi siihen aikaan ei edes olisi riittänyt

meillä on erittäin monia syitä jo ennen tätä kriisiä jotka johtavat siihen että meidän pitää oikeasti saada enemmän vuokra asuntotuotantoa sekä valtion tukemaa että vapaarahoitteista

käynnistyvässä fennovoima keskustelussa käydään selvästi rinnakkain ja osin päällekkäin kahta keskustelua joista toinen liittyy ydinvoimaan ydinvoiman kannatettavuuteen tai vastustettavuuteen yleisellä tasolla ja sitten toinen fennovoiman hankkeeseen

mitä taas tulee myllykosken bioetanolihankkeeseen sitä koskevia päätöksiä ei ole vielä tehty

korkotukivaltuuksia on nostettu välimallilainsäädäntö on hyväksytty tänään hallituksessa on luotu uusi käynnistysavustus kokonaan pääkaupunkiseudulle tätä varten ja monia muita tekijöitä

meillä on julkinen haku

strategiatyön yhteydessä on arvioitu muun muassa aiemmin päätettyjen ohjauskeinojen toimivuutta ja tehty skenaariolaskelmia päästökehityksestä uusiutuvan energian osuuden kasvusta sekä energiatehokkuuden paranemisesta

tällä hetkellä kuitenkaan vuokra asuntopuolella suurimmaksi ongelmaksi eivät näytä muodostuvan kustannukset koska on jopa näkyvissä että tonttikustannukset tulevat alas tietyt rakennusmateriaalihinnat ovat jo tulleet alas rakentamiskustannukset ovat tulossa alas

suomi on hyvällä uralla kohti kaikkien kolmen tavoitteen saavuttamista eli niin päästöjen vähentämisessä uusiutuvan energian osuuden lisäämisessä kuin energiatehokkuuden parantamisessa

on koko kansantalouden etu että kallisarvoinen metsäluonnonvaramme ohjautuu siihen käyttöön missä siitä syntyy kansantaloudelle suurin mahdollinen lisäarvo

mitä ydinvoimaan itsessään tulee on selvää että se on vaikea herkkä kysymys niitä kysymyksiä jotka kautta aikain on koettu tässä salissa olevan niin sanottuja omantunnon kysymyksiä

huomattavan paljon isommaksi ongelmaksi tällä hetkellä ainakin näyttää tulevan se miten nämä lähinnä korkotukiasuntoja rakennuttavat tahot saisivat rahoitusta ja se on tässä finanssimarkkinoiden myllerryksessä äärimmäisen vaikea tehtävä johon koko ajan pyritään hakemaan vastauksia

arvoisa puhemies

näitä tulokulmia tasapainottaen hallitus on päätynyt esitykseen jolla jatkossa järeän puun hakkuukohteista saadusta jalostukseen soveltuvasta rungon osasta kansankielellä tukkipuusta valmistetusta metsähakkeesta maksettaisiin jatkossa puolet metsähakesähkön korotetusta tukitasosta

tässä päätöksentekotilanteessa jossa nyt olemme temin ja valtiovallan tulokulma on kuitenkin se että edellinen eduskunta on tehnyt periaatepäätöksen silloin sekä fennovoiman että tvon hakemuksista itse asiassa varsin selkeällä enemmistöllä

arvoisa puhemies

on tietenkin selvää että tässä salissa opposition edustaja kertoo että hallituksen kaikki politiikka tässä tapauksessa energiapolitiikka on täysin epäonnistunutta

huomionarvoista on kuitupuuta koskevasta tukirajauksesta huolimatta että metsähakkeen tuki kokonaisuutena nousee myös ensi vuonna merkittävästi

toisaalta ulkopuolisen asiantuntijaorganisaation oecdn energiajärjestö iean pääjohtaja toissa viikolla suomi raportin julkistamisen yhteydessä totesi että suomi on energiapolitiikan mallimaa koko maailmassa

temin tulokulmasta ei ollut syytä eikä tarvetta arvioida onko ydinvoima sinänsä kannatettava energianlähde tässä tilanteessa

edustaja pekkarinen aikanaan ja häntä edeltävät teollisuusministerit ovat tehneet erinomaisen hyviä ratkaisuja ja meidän kaikkein suurin vahvuutemme on itse asiassa se että emme ole riippuvaisia mistään energianlähteestä vaan meillä on erittäin hyvin hajautettu järjestelmä

tämän lisäksi suoritetussa energiatarvearvioinnissa vtt on selkeästi arvioinut että se että suomessa on vuosikymmeniä käytetty ydinvoimaa on olennaisesti vähentänyt päästöjä verrattuna tilanteeseen jossa sitä ei olisi käytetty ja että myös tulevaisuudessa rakentamalla lisää ydinvoimaa säästymme olennaiselta määrältä päästöjä

rajauksella varmistetaan että vaikka metsän polttaminen hakkeena on entistä kannattavampaa ja hyvä niin myös metsäteollisuus saa edelleen raaka aineensa eikä tuotantotuki liiaksi vääristä kilpailutilannetta

ainoa muutos mikä tämän jälkeen on tapahtunut on iso muutos maailmanmarkkinoilla mikä on johtanut siihen että kivihiilen hinta on olennaisesti laskenut mikä vaikuttaa kaikkialla euroopassa myös suomessa jonkin verran meidän kokonaisuuteemme

kysymys on pitkälti siitä että taloutemme perinteiset kivijalat niin metsäteollisuus varsinkin paperiteollisuus kuin nokia klusteri ovat samaan aikaan olleet syvissä ongelmissa ja koska niitten merkitys suomen kansantaloudelle on ollut niin suuri näitten parin alan samanaikaiset ongelmat ovat ikävä kyllä heijastuneet siten että voidaan tavallaan puhua että koko suomi on tietyntyyppisen rakennemurroksen kourissa

lisäksi metsäteollisuuden ja muun puuta jalostavan teollisuuden investointiedellytykset paranevat ja kuten hyvin tiedämme lähivuosina isoja investointeja on muun muassa metsä groupin äänekosken erittäin merkittävä investointi ja sen lisäksi eilen on uutisoitu finnpulpin kuopioon suunnittelema itse asiassa vieläkin suurempi sellutehdasinvestointi jotka siis molemmat lisäävät puun kysyntää merkittävästi

mitä tähän päästökysymykseen ja ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun tulee on selvää että siitä voi perustellustikin olla montaa mieltä mutta on hyvä huomata että sekä kansainvälinen energiajärjestö iea että myös kansainvälinen ilmastopaneeli ipcc ovat molemmat selkeästi arvioineet että ilmastonmuutoksen vastainen menestyksekäs taistelu ja ilmaston lämpenemisen rajoittaminen kahteen asteeseen ei tule onnistumaan ilman merkittävää ydinvoimarakentamista varsinkin lähiaikoina

olen koko asuntoministeriurani puhunut siitä että vuokriin kohdistuu korotuspaineita mikä ennen kaikkea johtuu siitä että kysyntä ja tarjonta eivät ole tasapainossa eli ennen kaikkea siitä että vuokra asuntoja on tarjolla liian vähän

mitään muita hokkuspokkustemppuja ei ole olemassa kuin se että meidän pitää saada enemmän vuokra asuntoja markkinoille sekä valtion tukemaa tuotantoa että vapaarahoitteista tuotantoa

siinä ei ole olemassa muuta lääkettä kuin rakentaa pohjaa uudelleen rakentaa osaamista erilaisia tukiohjelmia ja kannustaa yrityksiä synnyttämään uutta liiketoimintaa

arvoisa puhemies

sen ohella meillä on erillinen konsepti äkillisen rakennemuutoksen tuki jolla pyritään helpottamaan tilannetta semmoisilla paikkakunnilla missä tapahtuu äkillisiä yksittäisiä esimerkiksi tehtaan sulkemisia jotka poikkeuksellisen rajusti koskettavat juuri sitä paikkakuntaa

tämän lisäksi olemme erikseen tehneet aiesopimuksen helsingin seudun kuntien kanssa jossa on sitoutettu jokainen seudun kunta rakentamaan oman osuutensa

vapaarahoitteisen asuntotuotannon puolella on tulossa oma reit rahastolainsäädäntö joka tosin on vmn puolella valmistelussa

arvoisa puhemies

itse asiassa meillä on erittäin hyviä kokemuksia siitä kuinka ollaan voitu lievittää sitä sokkia ja koulutuksen kautta luoda uutta elinkeinotoimintaa

haluan kiittää edustajaa varsin rakentavasta ja hyvin muotoillusta kysymyksestä

sen jälkeen hankkeessa on tapahtunut tiettyjä muutoksia joista yhdessä silloin tem ja fennovoima arvioivat että itse asiassa vain yhdeltä osin ne ovat niin olennaisia että ne saattaisivat edellyttää uutta eduskunnan käsittelyä

muutoksen jälkeen chp tuotannossa keskimäärin kilpailukykyisin polttoaine olisi täysimääräisen tuotantotuen piirissä oleva metsähake tämän jälkeen turve kolmanneksi puolitetun tuotantotuen piirissä oleva metsähake ja vasta viimeiseksi kivihiili

meillä on liikkeellä useita eri selvityksiä joitten tarkoituksena on nimenomaan helpottaa energian erilaista pientuotantoa ja siihen liittyviä monia käytännön haasteita

viime kädessä fennovoima itse arvioi että heidän oikeusvarmuutensa ja oikeusturvansa kannalta olisi hyvä että asia käsitellään uudelleen koska muuten olisi ollut riski siitä että kun rakentamislupahakemus sitten ensi kesänä valtioneuvostolle jätetään siitä voitaisiin valittaa ja todeta että rakentamislupahakemus on periaatepäätöksen vastainen

monissa asioissa on jo päästy eteenpäin mutta olemme useitten sinänsä varsin hankalien käytännön ongelmien edessä joista osa esimerkiksi liittyy verotukseen

sähkön ja lämmön yhteistuotanto energiakatselmusten järjestelmällinen toteuttaminen ja vapaaehtoisten energiatehokkuussopimusten kattavuus ovat tästä tuloksellisia esimerkkejä

se ainoa asia joka tässä meidän tulkintamme mukaan oli juridisesti niin relevantti muutos että se velvoitti tähän uuteen prosessiin oli laitostoimittajan muuttuminen

muutettua tuotantotukea maksettaisiin sähköstä joka on tuotettu lain voimaantuloa seuraavan kolmannen kalenterivuoden alusta lukien

eli siinä yhteydessä kun fennovoima aikanaan haki tätä periaatepäätöstä he hakemuksensa yhteydessä esittelivät muutamia vaihtoehtoja jotka silloin aikanaan yvattiin stuk antoi niistä lausuntonsa ja niitten pohjalta eduskunnalla oli tieto kaikista mahdollisista laitosvaihtoehdoista arvioidessaan yhteiskunnan kokonaisetua

metsähakkeen käytön lisääminen monipolttoainekattiloissa on keskeisin ja kustannustehokkain keino lisätä uusiutuvan energian käyttöä sähkön ja lämmön tuotannossa

valtioneuvosto lisäsi esitykseensä myös lausuman jolla seurataan tukijärjestelmän toimeenpanon vaikutuksia puumarkkinoihin sekä metsähakkeen käyttöön siten että suomi täyttää uusiutuvan energian lisäämisen eu tavoitteet

kun sittemmin fennovoima itse omilla päätöksillään päätyi toiseen laitostoimittajaan tähän rosatomin myllyyn niin koettiin että kun tätä ei ollut yvattu tässä yhteydessä stuk ei ollut antanut siitä lausuntoa oli olemassa riski että se tulkittaisiin jo tehdyn periaatepäätöksen vastaiseksi

arvoisa puhemies

jälleen kerran olen täysin samaa mieltä kysyjän kanssa koko johdanto osiosta

kysymys on nimenomaan siitä että meidän pitää saada lisää vuokra asuntotuotantoa

kivihiilen merkittävä korvaaminen sähkön ja lämmön yhteistuotannossa edellyttää joko nykyisten kivihiilipölykattiloilla varustettujen voimaloiden korvaamista uusilla monipolttoainekattilavoimalaitoksilla lisäinvestointien tekemistä nykyisiin kivihiilipölykattiloihin tai kivihiilipölypolttokattiloihin soveltuvien jalostettujen puupolttoaineiden käyttöönottoa

mutta uskallan myös väittää että kaikissa suhdannetilanteissa jopa niin hankalassa suhdannetilanteessa kuin mikä meillä nyt on on myös joskus jotain positiivista ja tällä hetkellä kysymys on siitä että tonttihinnat ovat jo tulossa alaspäin rakennusmateriaalien kustannukset ovat jo tulossa alaspäin urakkahintatarjoukset tulevat ihan varmasti alaspäin ainakin jollakin viiveellä ja meillä on nyt otollisemmat olosuhteet vuokra asuntojen rakentamiseksi itse asiassa kuin pitkään pitkään aikaan tähän saakka

ydinenergialakihan ei tunne käsitettä siitä että jo myönnettyä periaatepäätöstä täydennetään

muistuttaisin nyt koko eduskuntaa siitä isosta valtavasta keskustelusta joka tässäkin salissa käytiin silloin kun ne myrskyt meidät kohtasivat ja siitä valtavasta polemiikista joka syntyi niistä useitten päivien sähkökatkoksista ja niistä aiheutuneista erittäin isoista ongelmista monille suomalaisille ja myös siitä tietoisuudesta etteivät nämä myrskyt ole täydellisiä poikkeuksia vaan niitä on jatkossa odotettavissa enemmänkin

silti on kansantalouden kokonais edun tulokulmasta tärkeää että tässä tilanteessa missä positiivisella tavalla puunkäyttö on vahvasti lisääntymässä pidetään kuitenkin huolta siitä että puuta relevanttia puuta aina hakeutuu korkeimman jalostusarvon tuotantoon ja ettei ainakaan valtion tukipolitiikalla kilpailutilannetta vääristetä niin ettei näin tapahtuisi

ja tältä osin meillä on tiettyjä murheita johtuen eurooppalaisesta kehityksestä ja vakavaraisuussäännösten tiukentumisesta mikä uhkaa vaikeuttaa sekä yritysrahoituksen saatavuutta että vaikuttaa sen hintaan ja muihin ehtoihin

päädyimme siihen että tätä kutsutaan täydennykseksi sen takia että osa asioista on jo ratkaistu aiemmassa periaatepäätöksessä tavalla johon ei ole tarvetta palata

tämä on myös koko kansantalouden kannalta äärimmäisen tärkeätä että jos muualla taloudessa uhkaa pikkasen hiipuminen niin se että saadaan talouden pyörät pyörimään edelleen liittyy nimenomaan vuokra asuntotuotantoon

nyt ei kannata varmaan tässä kovin montaa kertaa toistaa mutta kuten tiedätte hyvin niin asuntopoliittisessa toimenpideohjelmassa näitä toimenpiteitä on lukuisia sen lisäksi markkinatilanne auttaa meitä ja tällä hetkellä pullonkaulana on nimenomaan tämä rahoitus johon minulla ei ainakaan vielä tänään ole vastausta mikä se olisi

tällä hetkellä meillä ei ole sen suhteen vielä akuuttia ongelmaa mutta on selvää että meidän pitää varautua tilanteeseen jossa kasvun tullessa yritysrahoitus ei toimi

mutta siitä huolimatta kutsuttiin sitä millä tavalla tahansa päätimme käydä varsinaisen ydinenergialain mukaisen pap prosessin kaikilta olennaisilta osilta

nimenomaan oli tämän salin vahva tahto ryhtyä toimiin toimitusvarmuuden parantamiseksi

tältä osin hallitus on ryhtynyt useisiin eri toimenpiteisiin jotka liittyvät finnveran valtuuksiin joukkorahoituksen edistämiseen uuteen kasvurahastojen rahasto iieen ja niin edelleen

arvoisa puhemies

tässä tehtiin uusi yva sekä kansallinen että kansainvälinen stuk antoi omat turvallisuusarvionsa sijaintikunnalta pyydettiin lausunto järjestettiin julkiset kuulemiset pyydettiin kaikki mahdolliset lausunnot ja mentiin ikään kuin kyse olisi kokonaan erillisestä pap prosessista jo pelkästään sen takia ettei juridiikka ainakaan tässä muodostuisi ongelmaksi

haluan jo eduskunnalta pyytää anteeksi ja pahoitella sitä että joudun hyvin pikaisesti tämän puheenvuoroni jälkeen lähtemään lentokentälle virkamatkalle aasiaan

mutta tämän jälkeenkin on rehellistä myöntää että meillä on pieni huoli siitä miten hyvin pankkikeskeisessä järjestelmässä voidaan turvata pk yritysten rahoituksen saanti tulevaisuudessa

on tietenkin ihan selvää että viime kädessä yritykset itse tekevät päätöksensä ja on heidän arviostaan kyse siitä että kannattaako suomeen investoida

arvoisa puhemies

tämän kysymyksen osalta joka siis varsinaisesti käynnisti tämän uuden hankkeen eli tämän laitostoimittajavaihtoehdon osalta stukin arviot ja yvat johtivat siihen että itse asiassa tämä laitostoimittajan vaihdos on varsin ongelmaton ja että se täyttää kaikki ne vaatimukset mitkä ydinvoimahankkeelta tässä periaatepäätösvaiheessa voidaan edellyttää

mutta uskon ja uskallan väittää että koko tämä sali on liikuttavan yksimielinen siitä että niillä teoilla mitä hallitus tekee tai tekemättä jättää on vaikutusta siihen miten isot suomalaiset yritykset tai ulkomaiset yritykset suomea investointikohteena pohtivat

vastaan on tultu mutta ei mitään saa ilmaiseksi ei myöskään parempaa sähköturvallisuutta

se on hienoimpia ja parhaimpia uutisia mitä olemme saaneet ikiaikoihin

se on miljardin hanke se on valtava investointi merkittävä työllistäjä aluepoliittisesti erittäin iso juttu

arvoisa puhemies ärade talman

ydinenergialaki lähtee liikkeelle siitä että on olemassa tiettyjä ehtoja joitten on pakko täyttyä ja sen jälkeen voidaan arvioida yhteiskunnan kokonaisetua josta laki toteaa tiettyjä asioita jotka pitää erityisesti ottaa huomioon

aivan aluksi haluan ympäristöministeri lehtomäen puolesta pahoitella ettei hän kööpenhaminan ilmastokokouksen vuoksi pääse osallistumaan tähän keskusteluun

mutta se antaa itse asiassa viime kädessä hallitukselle ja eduskunnalle mahdollisuudet varsin vapaasti poliittisin perustein arvioida mikä se yhteiskunnan kokonaisetu on ja mitkä kaikki tekijät siltä osin ovat relevantteja